tästä lähtökohdasta on myös tarkasteltava kunta ja palvelurakenneuudistuksen etenemistä ja niin on tässä selonteossa tehtykin näin on tarkasteltu

nykyinen kuntarakenne on tullut suurelta osin tiensä päähän

hallitus on suunnannut tykkinsä kohti pieniä kuntia

ei utsjokea ja inaria liittämällä tai joitain pieniä itäsuomalaisia kuntia yhteen pakottamalla saavuteta talouden eikä toiminnan kautta mitään järkevää

hankkeen käynnistäminen oli nimenomaan vastuunkantoa palveluiden tuottamisesta myös tulevaisuuden suomessa missä muun muassa huoltosuhteen vinoutuminen tuo kunnille eteen merkittäviä haasteita

arvoisa puhemies

keskusta on uudistavana ja eteenpäin katsovana puolueena ollut aina tietoinen palvelurakenteiden uudistamistarpeesta ja on myös rohkeasti uudistanut niitä

tuottavuuden kehittäminen ja kuntien menojen kasvun hillitseminen vaativat uudenlaisia palvelujen tuottamisen keinoja sekä muun muassa hallinnon keventämistä

suorittavaan portaaseen taas kaivattaisiin enemmän esimerkiksi niitä tekeviä käsiä

virkkusenkataisen uudistus keskittyy pakottaviin kuntarakenteisiin kun meidän mielestämme kuntaliitokset ja kuntien välinen yhteistoiminta ovat kumpikin yhtä arvokkaita uudistamisen välineitä

liitokset eivät kuitenkaan ole uudistuksen itsetarkoitus vaan tarkoituksena on palveluiden tuottaminen tehokkaasti ja laadukkaasti säilyttäen ne kuntalaisia lähellä

tärkeintä nytkin olisi edetä kunta ja palvelu ihmislähtöisesti rakentaen mahdollisimman turvallista elinympäristöä ihmisille koko maahan

terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan kunnat ovat uudistuksessa kokeneet positiiviseksi sen että kunnan johto ja päättäjät ovat joutuneet pysähtymään kunnan palveluiden peruskysymysten äärelle ja pohtimaan etenkin sosiaali ja terveyspalveluiden ratkaisuja

hallituksen aikaansaama kaaos on todella huolestuttavaa sillä kuntapalvelut tarvitsevat uudistamista

tärkein ja kiireellisin eli terveydenhuollon uudistaminen on vesittymässä niin kutsutun vahvan peruskunnan ideologian takia

on järkevää että kotikunnissa hoidetaan lähipalvelut ja maakunnallisella tasolla loput raskaimmat tehtävät

arvoisa puhemies

jo tällä hetkellä noin kolmasosa tehtävistä hoidetaan maakunnissa

myös maakuntatason demokratia on aukoton kun luottamushenkilöt valittaisiin suorilla vaaleilla

lisäksi maakuntamalli keventäisi ja selkeyttäisi toimintoja

maakunnalliset sosiaali ja terveyspiirit ovat luonnollinen jatkumo maakuntien aseman vahvistamiselle jota jo tehtiin aluehallinnon uudistamisen osalta

arvoisa puhemies

me olemme nyt vakavien asioitten äärellä ja olisi toivottavaa että kaikki toimisivat avoimesti ja nimenomaan ihmisten turvallisuus ja valinnanvapaus ensi sijalla

arvoisa puhemies

noihin odotuksiin ei selonteko kyennyt aivan vastaamaan toisin kuin suuren valiokunnan mietintö joka on syventänyt näkemyksiä

siksi olisikin tärkeää että hallituspuolueet yhtenäistäisivät sanomaansa että hallituksen viesti on sama täällä eduskunnassa ja maakunnissa pääkaupunkiseudulla ja myöskin tuolla pohjoisimmilla suomen selkosilla

maakunnallisessa mallissa maakuntaa kokoavat yhteen keskeisimmät julkisten ja yksityisten palveluiden tuottajat ja alueen toimijat ja näin ollen se vastaisi laajasti palveluiden saatavuudesta sekä koko alueen asukkaiden hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti

yhteinen suuri linjamme toivottavasti on että haluamme kehittää unionia yhdenvertaisten tasavertaisten maiden liitoksi ei liittovaltioksi

näin voisimme toimia myös paras hankkeen osalta ja edelleen asemoida maakunnat vahvemmin kuntakenttään myös palveluiden näkökulmasta

siellähän on otsikoitu uusi kunta otsikolla suunnilleen että maassa on erilaisia kuntia

alkuviikosta näet tampereen yliopiston tutkija nosti huolensa erityisesti hallituksen kuntiin kohdistuneiden päätösten eriarvoistavasta vaikutuksesta

eun tehtäviin siis tulee kuulua kriisien ratkaiseminen maanosamme taloudellisen kehityksen eteenpäinvieminen kansainvälisenä veturina toimiminen ja sosiaalisen tasavertaisuuden kehittäminen

se on ollut keskustan keskeinen lähtökohta koko tämänkin hallituksen ajan jolloin kokoomus on yrittänyt ajaa yhden muotin läpi koko maan kaikki erilaiset kunnat erilaiset alueet

budjettia ei hänen mukaansa saisi laatia vain talouspoliittisin perustein sillä perusoikeuksien täytyy olla voimassa myös taloudellisesti vaikeina aikoina

vain suomea koskevat asiat pystymme kuitenkin päättämään täällä itse

paras hankkeen tavoitteena on turvata palvelut niin keskustoissa kuin syrjäkylissäkin asuville

on hyvä että olette tulleet järkiinne tässä asiassa ja tunnustaneet tunnistaneet sen että suomi on täynnä erilaisia kuntia joilla pitää olla omanlaisensa lähtökohdat päättää asioista ja selviytyä kaikista kuntien tehtävistä

talouspolitiikan toteuttaminen vahvoihin arvoihin nojaten on mahdollista sen todistaa tämä keskustankin vaihtoehtobudjetti

kuntalaisten tuki uudistukselle saadaan vain avoimella tiedotuksella

sen valtioita sitovien tiukkojen yhteisten pelisääntöjen luominen on kannatettavaa mutta niiden noudattamatta jättämisestä emme halua suomen maksavan

toinen asia joka tässä keskustelussa on hämmentänyt on syytös siitä että keskusta ei välitä kunnista eikä lähipalveluista

suomalaiset kohtaavat yhteiskunnan käytännössä kunnissaan ja niiden palveluiden kautta

kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen on erityisen haasteellista pienissä kunnissa joissa välimatkat ovat pitkiä ja asutus harvaa ja toisaalta taas suurissa kaupungeissa joissa suurin osa ihmisistä ei tunne henkilökohtaisesti yhtään valtuutettua

lähipalvelut ovat edelleenkin meille keskeinen lähtökohta ja jo tässä vaiheessa kunnat ovat tehneet paljon töitä niiden eteen ollaan oltu valmiita luopumaan joistakin tehtävistä että ne tärkeimmät keskeisimmät lähipalvelut voivat jäädä kuitenkin kaikkien ihmisten ulottuville

siksi yhtenä tärkeänä yksityiskohtana keskustan vaihtoehtobudjetista on nostettava harkinnanvarainen kuntien valtionosuuksien korotus

parasta yhteisön taloudenhoitoa on tietysti se että kukin pitää mahdollisimman hyvää huolta kotipesänsä taloudesta niin myös suomi

kunnat ovat syvässä talouskriisissä ja näinä viikkoina kunnat tekevät historiallisen suuria kertakorotuksia jo aiemmin vuosi vuodelta ylöspäin hivutettuun kuntaveroon

arvoisa puhemies

jatkossa kunta ja palvelurakenneuudistuksen pääpainon tulee olla palveluiden tuottamistapojen kehittämisessä

kehittämällä palveluita toiminnallisella tasolla voimme turvata korkealaatuisten palveluiden saatavuuden myös tulevaisuudessa

kunnilla pitää olla lähtökohtaisesti riittävät resurssit järjestää lakisääteiset palvelut

tulevaisuudessa meidän tuleekin keskittyä parhaiden käytäntöjen levittämiseen

arvoisa puhemies

tämän esityksen isona puutteena voidaan pitää myöskin sitä että tähän esitykseen ei liity lukion ja ammattikoulutuksen valtionosuusjärjestelmän uudistamista

sen sijaan odotamme yhä hallituksen miljardin vähennyksiä kuntien tehtävistä

onkohan jatkossa aikomus pyrkiä siihen että ainakin lukion ja ammattikoulutuksen osalta kuntien rahoitusosuuden määräytymisperustetta muutettaisiin asukaslukuperiaatteesta ikäluokkapohjaiseksi

keskustan vaihtoehdossa yksityistiemäärärahojen lisäys on laitettu valtion menoja lisäävään sarakkeeseen tietenkin

on kuitenkin selvää että alempaan tieverkostoon panostamalla saamme kansantalouteen pitkällä tähtäimellä enemmän tuloja kuin menoja

hallintovaliokunnan lausuntoon jättämässämme eriävässä mielipiteessä korostimme aluehallinnon maakuntahallinnon roolin tärkeyttä ja sen vahvistamista edelleen

ongelmana on että tällä kertaa kyseessä ei vain ole enää mikään pieni talous

eun alue ja maataloustuet ovat byrokratiasta huolimatta laajojen alueittemme elinvoimalle korvaamattoman tärkeitä

on selvää että velkaantumiskierre on pysäytettävä

päivittäisten tarpeitten rahoittaminen pikavipeillä elvyttämisen sijaan tuhoaa niin yksityisen talouden kuin myöskin valtion budjetin

hajautettu energiapolitiikka joka nojaa kotimaisiin uusiutuviin energialähteisiin sitoo yhteen kansainväliset ilmastotavoitteet ja suomen talouskasvun

suomen talouden tulevaisuus on paljon riippuvainen uudesta ja kehittyvästä liiketoiminnasta mitä eu rahoituksella tuetaan laajasti

velanottoa ei ehkä voida tässä tilanteessa kokonaan välttää ei tietenkään mutta kaikkia keinoja sen karttamiseksi hallitus ei ole kuitenkaan käyttänyt

energia alan lisäksi maaseutu vastaa lähiruuan kysyntään sekä suomalaisten ja enenevässä määrin myös ulkomaalaisten haluun etätyöskennellä ja matkailla luonnon keskellä

olemmeko me siis tosiaan se taho jota apuun pyydetään ja jolla avun antamiseen on todellisia mahdollisuuksia

energiakysymys on koko maapallon kestävän tulevaisuuden kannalta valtavan iso kysymys jota on ratkottava monelta kannalta pieninkin askelin

espanjan tilanne on toki kriittinen mutta suomen ei ole syytä venyttää omaa talouttaan katkeamispisteeseen

mallioppilas on jo todistanut kykynsä ja halunsa toimia yhteisen hyvän puolesta

valtiontalouden tasapainon pitää olla tietysti koko tämän keskustelun keskiössä ja lähtökohtana mutta ei kuitenkaan pienituloisimpien kustannuksella

nämä kaksi kysymystä haluaisin ministerille vielä tehdä

hämmästelen suuresti sitä että suomen hallitus ei vienyt suomea uusiutuvan energian edelläkävijämaiden joukkoon ja niiden mukana vaatinut komissiota luopumaan päätöksestään

kehittämisrahalla on tuettu nimenomaan strategisia painopisteitä kuten valtakunnan politiikassakin on nimenomaan toivottu mutta sen käytännön mahdollisuuden maakunnilta ja sitä kautta koko suomen talouskasvulta nykyinen hallitus on vienyt leikkaamalla maakuntien kehittämisrahan täysin olemattomaksi

kummankin vaihtoehdon takana euroopan tulevaisuus näyttää yhtä sekavalta

varmaa on vain se että kieltäytyessään tuen antamisesta suomi säilyttää kenties paremman mahdollisuuden kontrolloida omaa talouttaan

arvoisa puhemies

keskustan vankka linja on kyllä kansainväliselle yhteistyölle kyllä euroopan unionille ja kyllä yhteiselle valuutalle

kaikkien suomalaisten perusoikeuksista on syytä olla huolissaan mutta ennen muuta tämä hallitus on näyttänyt kylmät kasvonsa suomen lapsille ja suomalaisille lapsiperheille

ehdottoman ein sanomme kuitenkin laajeneville apupaketeille ja liittovaltiokehitykselle

me olemme saaneet kuulla kuinka hallitus ylpeänä esittelee rakennepakettiaan jonka jo pääministeri tunnusti pohjautuvan uskomuksiin

hallituksen valtionosuuksien leikkausten seurauksena hallitus on jo kuntalinjauksillaan kurjistamassa suomalaisista ihmisistä aika suuren osan toimeentuloa ja palveluja läpi koko suomen ja onkin kyllä ihan toivottavaa että ei tehtäisi sitä enää kunnallisverotuksen kiristämisen kautta

maksamme yhteisestä aluepolitiikasta kolme kertaa enemmän kuin mitä unionista saa ja muun muassa harvan asutuksen kriteeri puolittui mikä vie suomelta satoja miljoonia euroja

arvopohjaltaan tärkeä osa keskustan vaihtoehtoa ovat meno ja tulopuolelta toisensa vaikutukset käytännössä tasaavat esitykset eli hallituksen esittämän lapsilisäleikkauksen torjuminen ja kotihoidon tuen pakkokiintiöittämishankkeen peruminen

arvoisa herra puhemies

kotihoidon pakkojakaminen äitien ja isien kesken tukahduttaa perheiden oman valinnan mahdollisuuden ja se myös lisää merkittävästi yhteiskunnan kuluja ennen muuta päivähoidon lisääntyvän tarpeen kautta

noiden päätösten hetkellä kun oli kaikki syy olettaa että apu riittää euroopan talouden nousuun syöksykierre kuitenkin levisi ja syveni avusta huolimatta myös näihin suuriin talouksiin

tätä lakiesitystä yliopistolaiksi on oppositio arvostellut siitä lähtökohdasta että hallituksen esitys vaurioittaisi suomalaista yliopistojärjestelmää

mielestäni kuitenkin on koko unionin etu ja kansakuntamme elinehto että jokaisella unionin jäsenmaalla on paitsi oikeus myös velvollisuus huolehtia maansa elintarvike ja energiaomavaraisuudesta

vaikka monissa muissa säästökohteissa hallitus on jo perunut tekemiään säästöpäätöksiä näyttää hallitus kiristävän taloudellista otettaan yhä vain kunnista

arvoisa puhemies

näyttää siltä että kun lapsiperheillä ei ole vahvaa etujärjestöä niin tämä arvopohjaltaan niin erilainen hallitus leikkaa ensimmäisenä lapsilta

espanja väittää nyt pelastavansa vain pankkeja mutta tukipaketti näyttäisi olevan samalla pohjalla kuin aikaisempien apuja pyytäneiden maiden paketit